mutta nyt minä arvoisa puhemies joudun ed

oli sattuva kuvaus tämä kahden kerroksen väkeä

siitähän tässä on kysymys

siis kun laitoksesta tulee uusi instituutio tilapäinen instituutio niin se tässä inhimillisessä maailmassa joutuu raivaamaan itsellensä tilaa

arvoisa puhemies

sitä ei kuitenkaan pidä ymmärtää sillä tavalla että se merkitsisi absoluuttista kategorista esimerkiksi tässä tapauksessa opetusryhmän lailla tiettyyn tasoon niittaamista eräällä tavalla

kun tämä on veron alennus alkoholi luomi veronalennus alkoholijuomaverosta tehtiin niin silloin oli tässä salissa aika selvät sävelet sen suhteen mitä vaikutuksia sillä odotettiin olevan kansanterveydellisesti

arvoisa puhemies

minä olen ollut suurten laitosten johtajana dekaanina pitkään yliopistossa ja selvitellyt ja selitellyt näitä asioita päätyönäni joskus maailmassa

siinähän on ollut ongelmana se että ne korvaukset jotka itella on näille yrityksille maksanut ovat olleet sanoisinko nyt ruokottoman alhaisia

soinin retoriikan ymmärrän ja tämä eu retoriikka on ollut ja demagogiakin osittain hyvin loogista sillä tavalla että jos tuon linjan omaksuu jatkuvana linjana niin ok

se tekniikka jonka silloin otimme oli maailmanlaajuisesti hyvin alkuvaiheessa olevaa tekniikkaa

täytyy sanoa että kummankin kaupungin menestykseen juuri tällä hautomotoiminnalla ja sillä että on yliopisto ja sieltä keksintöjä tulee eteenpäin on ollut erittäin merkittävää sille että niissä on ollut vahvaa taloudellista kasvua

rakentavahenkisesti edustajatoveri kasville kommentti äskeisen sinänsä hyvin sofistikoidun puheenvuoron johdosta

ja nyt kun on kysymys tämän perusrakenteen säilyttämisestä samanaikaisesti kun on kysymys henkilöstön säilyttämisestä niin kannattaisi sitä omistajaohjausta käyttää myöskin sillä tavalla että neuvottelisi operatiivisen johdon kanssa että katsotaan nyt ainakin että se perusverkosto säilyy ja jos sen palkkioita nostamalla pystyttäisiin myöskin ohjaamaan tätä henkilökuntaa sitten näihin tehtäviin niin siinä olisi jonkinlainen ratkaisu

mikä koskee sitä että jos ei ole jotakin niin tyhjä ei laajene mihinkään sellaista se vaan sattuu olemaan

se kuitenkin antoi kokemuksia siitä millä tavalla tätä radiotaajuustekniikaksi kutsuttua tekniikkaa siis telemetriaa voidaan käyttää eläinten seuraamiseen no sanotaan että niitä vahingoittamatta

noin jälkikäteen voidaan todeta että valitettavasti kaikki ne kielteiset odotukset ovat toteutuneet

mutta silloin arvoisa puhemies pitää myöskin katsoa mikä on kohde ja millä tavalla rinnastuksia tehdään

minä lähden ihan toisesta päästä liikkeelle näissä asioissa siitä että tällaiset asiat koskettavat jokaista suomen kansalaista ja täällä asioivaa ihmistä niin että heidät kaikki pitää lähtökohtaisesti ottaa huomioon

ainut argumentti mikä toisinajattelijoilla saattoi olla positiivisessa hengessä löydettävissä kun oikein tarkkaan katsoi oli liikenneturvallisuusnäkökohta

jos rinnastaa irlannin suhtautumisen lissabonin sopimukseen ja tämän nyt käsittelyssä olevan asian niin maalit menevät aika tavalla pahoin toistensa ohi kerta kaikkiaan

ne tuhannet ihmiset jotka olivat rasittuneet alkoholin runsaasta käytöstä ovat siirtyneet ajasta ikuisuuteen

ihan lyhyesti tähän vaan se että minä ymmärrän tämän lainmuodon nykyisellään sellaiseksi että valtiontalouden tarkastusvirasto voi itsenäisesti luoda sen käytännön kuinka tarkkaan ja millä tekniikalla käy kuitit ja ilmoitukset ja kaikki läpi

arvoisa puhemies

ensimmäisenä pitää varmistaa että sen syrjäkylänkin toimijan jolla on hyvin rajoittunut liikkuminen ja välineittenkäyttö oikeudet on otettu huomioon ja siellä toisessa päässä olkoon niin sivistyneitä menettelyjä kuin olla voi mutta se on sitten toinen juttu

en voi kyllä ymmärtää että jos muutamaksi viikoksi ilmestyy peräkylän tienvarteen yksi ainut kyltti kesäteatteri elää se voi aiheuttaa mitään muuta kuin että ihmiset hihkaa että eläköön täällä on teatteria mutta tuskin kukaan ajaa silloin puskaan kuitenkaan

silloin jokaisella meistä jotka ajattelimme asioista vähän toisella tavalla oli henkinen optio siitä että kyllä sitten vielä jonakin päivänä käy niin että sitä veroa jälleen korotetaan

tässä on isoista asioista kysymys

soini on heikentynyt

se oli kenttä tv järjestelmä jolla pystytään seuraamaan pitkän kantomatkan päästä eläinten käyttäytymistä niitä häiritsemättä

mutta minä ymmärrän sen että se on meillä kaikilla iän myötä ongelmana ja se tietysti vaikuttaa aina välillä minunkin puheissanilta mikä on sen oikeisiin puheissani mikähän osumatarkkuus nyt oikein on

sitten yhtäkkiä kävikin niin että tuli finanssikriisi ja kaikki rupesi menemään hurlumhei ja siihen optioon ei sisältynyt mahdollisuutta että se sysäisi alkoholiveron nostamisen taas ylöspäin

no se tekniikka silloin grundigin tekemä on nyt helsingin kaupungissakin jokaisessa kadunkulmassa niin että siellä poliisiasemalla pystytään lukemattomista monitoreista seuraamaan mitenkä me ihmiset käyttäydymme ja vaikka huuhkajatkin joita täällä tänä aamunakin oli tässä talon ympärillä liikenteessä ja varmasti monessa televisiomonitorissa nähtävissä

tässä katsannossa minä toivoisin todellakin että se vanha mietintö kaivettaisiin esiin ja otettaisiin nyt järki mukaan tässä asiassa

soinille siitä että lissabonin sopimuksen suhteessa irlannin hyväksyntään eurooppa neuvosto ja komissio ovat ne keskustelukumppanit joittenka kanssa käydään tätä poliittista debattia ja iltalypsyä joka muuten maata louskulttuuriin kuuluu aina on kuulunut kunnon iltalypsy mutta tässä tapauksessa iltalypsy ei ole nyt se oikea väline ja kohdekin on aivan kokonaan muu kuin komissio tai eurooppa neuvosto

mutta nyt ilolla toteamme että tämä hetki on koittanut ja toivotamme tämän hallituksen esityksen runsaasti tervetulleeksi

arvoisa puhemies

suomen eduskunnan käsittelyyn

lauri oinoselle semmoinen kommentti että silloin kun eduskunta tästä postipalvelulaista päätti eduskunta yksiselitteisen selvästi totesi että jokaisessa kunnassa pitää olla palvelupiste siis sellainen palvelupiste että se yleispalveluvelvoitteen mukaisella tasolla toimii ja selvensi sitä vielä että jos kuntaliitoksia tapahtuu niin se ei muuta tätä perusasetelmaa mihinkään

olen mielenkiinnolla kuunnellut näitä puheenvuoroja ja ikään kuin pienen pienenä kannanottona tai havaintona sen suhteen missä mielessä minusta tarkastusvaliokunta on toimintamallissaan erittäin hyvin onnistunut totean että on kuultu asiantuntijoita laiastaan näin voisi sanoa ja kyetty asettumaan arvioimaan neutraalisti sitä hyvää ja huonoa ja tuomaan ne havainnot reilusti puolesta ja puolesta esille

minä olen saanut sen vaikutelman että tällä eduskunnalla on valmius kokoontua koska tahansa tämän vaalitauon aikanakin kun te vaan hyvissä ajoin ilmoitatte niin että keritään paikalle

siis toisin sanoen nyt ihminen käyttää kaikkea mahdollista tekniikkaa hyväkseen saadakseen jonkin uuden hyvän

puutun siihen mitä ministeri häkämies äsken juuri totesi

nimittäin tällä hetkellä tilanne on se että asia menee ey tuomioistuimeen ja siinä ei ole mitään muuta kuin se että suomen eduskunta päättää omasta suhtautumisestaan tähän asiaan ja jos se vastaus minkä eduskunta komissiolle antaa ei ole sitä tyydyttävä niin sen kai lienee eoin eurooppa oikeuden tutkijat osa eurooppaoikeuden tuntijat osaavat paremmin sanoa johtaako se automaattisesti onko siinä edes harkintavaltaa eu komissiolla että se vie sen sitten ey tuomioistuimeen joka ratkaisee sen onko se oikein vai väärin pelit ja peli on silloin

on hyvä palauttaa mieleen mitenkä tämä keskustelu eduskunnassa kyselytunneilla käynnistyi siinä vaiheessa kun selvisi että mekin olemme mukana tässä kansainvälisessä rahoituskriisissä

siis juuri jos käytetään niitä premissejä jotka hänen puheenvuoroistaan ja tämän hallituksen esityksen perusteluista käyvät ilmi niin minulla ei ole minkäänlaista pienintäkään vastalausetta eikä eriävää mielipidettä

elikkä kaikki mitä on tämä vastaisten

on kai aivan selvää että jollakin konstilla sen rahan liikkeessä pitää olla ja sitä kutsutaan kai nyt sitten elvyttämiseksi

no niin joskus

silloin keskustelun ytimessä oli se onko vientiyrityksillä riittävästi likviditeettiä velvoitteidensa hoitamiseen

toivottavasti tämä koetaan itseisarvona sitten kun poliittinen areena tämä iso sali ottaa asioitten tulevaisuuteen kantaa ja siinä suhteessa ed

ärtynyt l

lakiehdotukset hyväksytään lakiehdotusta toinen kesä päättynyt pääosin on käsillä

kysymys kuuluu nyt

mutta vaikka elvyttäisi vaikka julkinen valta tekisi ne temput mitä nyt ollaan juuri tekemässä niin sitten sen vasteen yhteiskunnan kannalta pitäisi olla sellainen että tämä toive toteutuu

onko tämä asia nyt pystytty hoitamaan sillä tavalla että se ei ainakaan siitä klikkaa

pöydällepanoa vain viisi telakkayhdistyksen kahdeskymmeneskolmas asia kuin miesjaosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon tämä hyväksyttäneen

siis nimenomaan näillä lähtökohdilla näihin tavoitteisiin pyrittäessä tässä voidaan toimia juuri näin

siinä suhteessa sukanvarsivaste niin kuin yhdysvalloissa saattaa olla aika suuren pettymyksen aihe

samalla kun huolellisesti kuuntelin mitä arvoisa oikeusministeri meille esitteli siellä oli aika mielenkiintoisia yksityiskohtia joista yksi yksityiskohta oli se missä tapauksissa minkälaisten rikosten ja tuomioitten yhteydessä tällaista valvontarangaistusta voitaisiin käyttää

seuraava täysistä tutuksi niin sanottu a bros

tässä katsannossa kannattaisi kyllä korostaa että kun nyt kulutusta halutaan lisätä niin se itse asiassa muutetaan investoinniksi kestävään elämänmenoon

pöydällepanoa esitellään päiväjärjestykseen kahdeskymmenesneljäsosia kuin mies jos tuijottaa mikä on edelleen seuraava täysistunto tämä hyväksyttäneen luonnostaan ja edelleen asia kakskymmentä viisi myös pöydällepanoesitys seuraava täysistunto tämä hyväks venyvät lähtö jo tämän vastaista on näin

siinä rattijuopot olivat yksi sellainen ryhmä

sillä tavalla luotaisiin kestävää tulevaisuutta ehkä paremmin kuin muutoin tapahtuu

soini tässä suhteessa jo ohi

tästä reumasäätiön sairaalan lopettamisasiasta kommentoin sen verran että tämmöisessä asiassahan on erittäin kiusallista se että vaikka jotakin häviää niin itse ilmiöt eivät häviä yhtään mihinkään onneksi

ja sitten vielä aivan mielenkiintoinen yksityiskohta oli se että silloin kun on tätä rangaistusta kärsimässä säilyttää sosiaalisen yhteiskunnallisen kelpoisuutensa

siellähän on käynyt jopa sillä tavalla että eräät edustajat ovat tukeneet tätä työtä matkustamalla kotiinsa ja pois samoilla junilla kyllä se näin menee

brysselissäkin on muuten käyty ja luxemburgissa

kysymys on siitä että yhteiskunta kokonaisuudessaan on jollakin tavalla pelissä mukana että ne jotka ovat kohderyhmänä eivät putoa ikään kuin pois tyhjyyteen

arvoisa puhemies

mutta minulla kun on tunnetusti niin sanottu kakkainen mielikuvitus niin minulle juolahti jo hallituksen esitystä lukiessani mieleen se minkälainen porukka voi myöskin hairahtua tämmöiseen päihtyneenä ajamiseen ja promillet ovat sitten sitä luokkaa että rangaistuskin on sitten aika merkittävä

nyt sitten tietysti siitä seuraa kaikenlaisia laskuja ja niitä laskuja on nyt ilmestynyt tutkivan journalistin silmiin vähän joka puolella

on hyvä että ed

sehän syntyi sillä tavalla että yksityiseltä firmalta ostettiin tämä valmistelutyö

korkeaojan puheenvuoron sisältöön siltä osin että jos jotakin tämä keskustelu on osoittanut niin sen että tarvittaisiin semmoinen eräänlainen lainausmerkeissä puitelainsäädäntö tämän laatuista toimeliaisuutta varten jossa on sotateollisuudesta tutkimustoiminnasta kysymys jolloinka kohteilla on myöskin oma ympäristövaikutuksensa aina

kauppilankin kanssa lukeneet samoja lehtiä sen verran että ainakin teksti oli kovasti tuttua ja todellakin on erinomaisen paikallaan että seuraavaan kertomukseen tämä asia tutkitaan perin juurin täydellisesti opetukseksi ja ojennukseksi tuleville sukupolville

no nyt sitten nähtiin että se sellaisenaan voi onnistua ihan hyvinkin niin kuin tässä tapauksessa että pohja oli ihan fiksu ja älykäs

sellaisen tausta voi olla myöskin ei ehkä sellainen mitä oikeusministeriön virkamiehet tässä yhteydessä ajattelivat vaan sellainen voisi kuulua talousrikollisten armoitettuun joukkoon

kaltiokumpu ottaa nyt täältä eduskunnan pöytäkirjasta nämä puheenvuorot peräjälkeen kirjallisen kysymyksen perusteluiksi ja kysyy eikö hallitus nyt sentään voisi ryhtyä pikaisesti toimenpiteisiin kun käytännössä koko eduskunta on täällä vielä

mutta sitten siinä käy vähän sillä tavalla että kun semmoinen esitys tulee tänne eduskuntaan jossa pitäisi ottaa perustuslaki huomioon ja vielä aivan erikoisesti uuden perustuslain upottaminen tavallaan tähän ehdotettuun uuteen riistahallintoa koskevaan lakiin niin sitten tuleekin se niin sanottu tenkkapoo elikkä siihen se konsultin ammattitaito sitten loppuu ja eduskunnan rooli alkaa

jääskeläiselle ihan ystävällisenä kommenttina

muuten nuo perustelut olivat sinnepäin varmasti siihen nähden mihin pyritte mutta inflaatio kohta meni kyllä aikaan projisoiden aika tavalla pieleen kun lähestulkoon ollaan deflaatiotilanteessa

alumiini on ongelmallinen alumiinin tuotanto sulatot

tällaisella porukallahan tämmöinen tilanne joka tässä kuvattiin saattaisi merkitä aivan oivaa muun rikollisen toiminnan jatkamisen mahdollisuutta

ei tarvitse edes kerätä sitä sataa nimeä vaan kopsata vaan tästä pöytäkirjasta nämä tekstit valmiiksi

esimerkiksi tällä hetkellä islannissa on valtava ympäristökatastrofi suorastaan

arvoisa puhemies

rajamäki tietää varsin hyvin sen että hetemäen työryhmän ehdotuksissa ei niitten keskeneräisyyden vuoksikaan voitu ryhtyä toteutusvaiheeseen

ei kannata tuijottaa siihen niin kauan kuin muistatte aikaan se oli huono perustelu nyt

elikkä siis toisin sanoen kannattaisi juuri tämän keskustelun pohjalta valiokunnan mietiskellä syntyisikö sinne puolustusministeriölle jotakin asiallista ohjetta näissä asioissa koska ei tämä keskustelu missään nimessä huono ole ollut

tämä oli ihan varmasti noin oikeushistoriallisesti ihan hyvä opetustapaus ja varmasti professorit luennoissaan ottavat tämänkin aikoinaan kun oikeushistoriaa luennoivat keissinä huomioon

siinä kaikki mahdolliset muuttujat ovat kohdallaan

olin itse todistamassa varkauden könönpellossa metsäpaloa joka myrskyssä eteni voimakkaasti ja siellä sitten eräs pastori pysäytti liikennettä ja sanoi

mitään katkeamista tässä suhteessa ei siihen niin sanotun ammatin joka tässä tapauksessa on rikollinen ammatinvalinta jatkamiseen olisikaan

siis toisin sanoen asia on siinä mallissa että joudutaan nyt yhdet vaalit käymään tässä läpi ja sen jälkeen sitten ne jotka jatkavat sitten hallitsija nummiselle sitten ovat hallitsijoina tekevät ne valinnat mutta pohjatyö on tehty

nuoret miehet tuonne vaan sammuttamaan paloa

tässä suhteessa ehdottaisin arvoisa puhemies kun arvoisa oikeusministeri toivoi että lakivaliokunnassa asiantuntijoita luukultaissa lain käyttäisi niin kun kuultaessa käytäisiin monipuolisesti asiantuntijakaartia läpi että tähän näkökohtaan kiinnitettäisiin erityistä huomiota koska juuri tässä talousrikollisten kaartissa on sosiaalisesti ennen ajoon oudossa on sosialisti todella kelpoista porukkaa joka osaa taitavasti käyttää tämän tekniikan hyväkseen osaa sen sosiaalisen verkoston käyttää hyväkseen ja osaa kaiken mahdollisen elikkä pyrkiä tällä tavalla täydelliseen rikokseen

ja nuorilla miehillä oli sitten välineet mukana ja heittivät siihen mennäkseen huitomaan havuilla sitä paloa vastaan ja niin meidän vaatteet ja vehkeet paloivat siinä selän takana että sitä voi varsin yllättävään tilanteeseenkin joutua

se on hyvä aihe tässä yhteydessä aivan erikoisesti koska nimenomaan riistanhoitoyhdistyksiin sitä rahaa on kaivattu

se on itse asiassa ollut sen neljännesvuosisadan aikana yksi tämmöinen rahaa koskeva periaatteellinen asia jossa on otettu kerta toisensa jälkeen yhteyttä

arvoisa puhemies

kyllä siellä puhuttiin ja sitten sen jälkeen kun oli hallituksesta päästy yksimielisyyteen niin siinä vaiheessa maa ja metsätalousministeri tuli julkisuuteen ja ilmoitti että tämä on yhtenä keskustelun tavoitteena minusta loistavaa että näin merkittävät keskustavaikuttajat sanoutuvat siitä irti että tähänhän minä pyrinkin

jos ajatellaan mistä sitä rahaa tulee tuleeko sitä tässä tapauksessa helposti vai vaikeasti jos olisi kysymys kalastuslain uudistamisesta ja kalastusmaksusta ja kalastajien kalavesien hoitokulujen kattamisesta niin kyllä on vaikeata heitä saada maksamaan se kalakortti vuotuinen maksu

mutta kun on kysymys riistanhoitomaksun suorittamisesta niin jos sen muutaman kerran jättää maksamatta niin sen jälkeen meni sitten tutkinnon uudistamiseen jnp

arvoisa puhemies

ensinnäkin kun tästä maakuntakaavasta ja yleiskaavasta on puhe niin maakuntakaavan moderni versio pohjois pohjanmaalla ottaa tämmöiset alueet huomioon ja niissä on tehty selvä kartoitus pitkän aikavälin kartoitus ja niinhän se pitää hoitaakin

nyt pitää muistaa tämän maksun osalta se että meillähän on olemassa sellaisia tapauksia joissa erityisellä perusteella ei inflaatiokorjauksena vaan erityisillä perusteilla riistanhoitomaksua on korotettu

lehdelle ilmoitan vaan että oulussa on job spiraalin tulivuorta tuulivoima jörg jo spiraalituulivoimaprototyyppiyksiköitä käytössä niin että kyllä se siitä etenee

ministeri hemilän aikana sitä nostettiin sen takia että silloin oli tämä pienpetokampanja jossa olivat luonnonsuojelujärjestöt mukana ja paljon muita mukana ja erämiehet tietysti koko joukko mukana ja sitä varten tarvittiin rahaa ekstrarahaa ja se saatiin tällä tavalla

arvoisa puhemies

nyt on taas organisaatiouudistus perusteena sille että riistanhoitomaksua on tälle vuodelle korotettu

arvoisa puhemies

siis toisin sanoen riistaväki on valmis maksamaan sekä mitenkä sanoisin teknisistä syistä että myöskin periaatteellisista syistä eikä pane hanttiin siinä että tämmöistä riistanhoitomaksua korotetaan

tämä ravinnepäästökysymys on semmoinen johon kannattaa aina iskeytyä kun se oikealla tavalla esille tulee

palautan mieleen edustajille ollila ja kanerva että hallitusneuvotteluissa puolitoista vuotta sitten tämä asia oli lounais suomen osalta aivan erikoisesti esillä

kysymys on nyt vaan siitä että sitä nyt sitten kerätään sen verran että tämän kentän tavoitteet toteutuvat ja sen kentän tehtäväthän ovat sellaiset että jos sitä varten jouduttaisiin palkkaamaan väkeä siis sen byrokratian ulkopuolella niin sepä olisi arvokasta puuhaa potee tai aina liikenne liikenne